yksi on tietenkin tämä järjestyslain muuttaminen jotta poliisi voi nimenomaan kuten esittelijäkin kertoi neuvoin kehotuksin käskyin poistaa kerjäläiset paikalta ja pyytää heitä poistumaan paikalta

tietenkin jos niskoittelua on voidaan tietenkin tarvittaessa ottaa myöskin kiinni ihan niin kuin poliisilakikin edellyttää että joka ei noudata virkamiehen voimassa olevaa lainmukaista käskyä voidaan tarvittaessa ottaa kiinni mutta käytännössä käsky poistumisesta jo riittää

on luonnollista että jos romanian ja bulgarian kansalaisille jotka ajattelevat että suomi on kohtuullisen kannattava ja hyvä paikka kerjäämiselle tämä viesti menee perille että nyt suomessa on tullut uusi lainsäädäntö jossa poliisi voi paikalta poistaa kerjäläisen se tekee koko tästä bisneksestä suomessa paljon vähemmän kannattavan kuin jossakin toisessa maassa

tämä on tietenkin myöskin meidän lain allekirjoittajien tarkoitus että kun emme nopealla vauhdilla pysty koko köyhyyttä euroopasta ja euroopan jäsenvaltioista poistamaan yritämme ainakin häivyttää niitä lieveilmiöitä omasta kotimaastamme